kuten pitää ollakin on lääketieteellisessä tutkimuksessa lähtökohtana aina tutkittavan henkilön antama tietoon perustuva suostumus

en lähde purkamaan niitä teille tällä hetkellä tarkemmin koska ne ovat saatavissa toimintakertomuksessa liitteenä mutta toivon että te voisitte perehtyä niihin koska siitä me voimme saada kaikki lisää hyvää informaatiota asioitten käsittelyyn

terveystarkastukset eivät kuitenkaan yksin riitä vaan on ehdottoman tärkeää myös se että näitten terveystarkastusten jälkeen omaishoitajat saavat tarvittavaa hoitoa kuntoutusta ja tukipalveluja

jatkossa tämä suostumus olisi aiempaa selvemmin kaksoisosainen niin että se toisaalta koskisi tutkimukseen osallistumista ja toisaalta arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyä tutkimuksessa

mitenkä hallitus turvaa sen että kun terveystarkastukset on tehty niin omaishoitajat saavat tarvittavan hoidon ja tuen sekä ne riittävät palvelut jotta tilanne ei säily ennallaan

tutkittavalla on oikeus luopua tutkimuksesta joko keskeyttämällä osallistuminen tai perumalla annettu suostumus

hänen tietojaan saisi kuitenkin käsitellä jos hän on tiennyt suostumusta antaessaan että kerättyjä tietoja käsitellään osana tutkimusaineistoa

tutkittavalle olisi siis aina kerrottava että vaikka hän peruuttaisikin suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn niitä kuitenkin voidaan tietyin edellytyksin käsitellä

tutkittavan on voitava päättää osallistumisestaan tutkimukseen tietoisena siitä että jo kerättyjä tietoja ei poisteta tutkimusaineistosta

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

nyt kaikkien osapuolten niin tutkittavien tutkijoiden toimeksiantajien kuin viranomaistenkin oikeusvarmuus lisääntyisi

se oli se että valiokunta suhtautui tähän lakiin erittäin kriittisesti ja tiedosti ne ongelmat mitkä täällä on tänään kyllä käyty läpi

olennaista tutkimukseen osallistuvan näkökulmasta on että hänelle kerrotaan ennen hänen suostumustaan se miten häntä koskevaa tietoa käsitellään sekä se että arkaluonteisia henkilötietoja voidaan tietyin edellytyksin käsitellä myös suostumuksen peruuttamisen jälkeen

mutta meidän sosialidemokraattien mielestä tämä ansiokas mietintö ja se näkemys mikä valiokunnassa oli ei kuitenkaan tullut riittävän selkeästi esille minkä takia jätimme sitten oman vastalauseemme

tutkittavan on voitava päättää osallistumisestaan tutkimukseen tietoisena siitä että jo kerättyjä tietoja ei poisteta tutkimusaineistosta

on ensinnäkin erittäin tärkeää että paloturvallisuus maassamme on korkealla tasolla ja että palo ja pelastushenkilöstön saatavuus on turvattu

emme kuitenkaan hyväksy sitä nyt käsiteltävänä olevaa hallituksen esitystä jossa työttömyysetuuden sovittelussa käyttöön otettava suojaosa koskisi ainoastaan pelastustoiminnassa sivutoimena saatua tuloa

kaikkiin sovitellun päivärahan saajiin sovellettava yleinen suojaosa sivutoimisen tulojen huomioimisessa olisi lähempänä työttömyysturvajärjestelmän päämääriä ja kannustaisi kuitenkin työn vastaanottamiseen

mutta sen käytännön prosessin kautta on tullut riskitilanteita joissa tämä rahoituksen jatkuvuus ei ole toiminut toivotulla tavalla

toinen asia jonka aiheuttaa tämä hallituksen päätös helpottaa yksityisen työnantajan sotumaksuja on se että se asettaa julkisen työnantajan sekä yksityisen työnantajan eriarvoiseen asemaan

myös perustuslakivaliokunta kiinnitti tähän asiaan huomiota ja näki esityksessä sen tuovan lisää työttömien välistä epätasa arvoa

perustuslakivaliokunnan lausunnossakin todetaan että työttömyysturvajärjestelmään tehtävät muutokset tulisi toteuttaa niin että työttömiä ei aseteta eri asemaan riippuen siitä millaisesta toiminnasta heidän ansaitsemansa tulo on peräisin

kannatan ed

mutta haluaisin tässä yhteydessä vielä muistuttaa siitä huonosta tilanteesta joka jäi ensimmäisessä käsittelyssä huomioimatta nimittäin siitä että kun ihmiset saavat asumistukea niin jos he tulevat tämän kokeilun piiriin heidän asumistukensa voi pahimmassa tapauksessa heikentyä mikä ei sinällään kyllä motivoi eikä tue sitä tavoitetta jota moiti teitä täällä lainsäädännöllä haittaa tai tällä lainsäädäntökokeilulla haetaan

pelastustoimen lisäksi on olemassa muitakin vapaaehtoistöitä jotka ovat vastaavalla tavalla esimerkiksi yhteiskunnan perustoimintojen kannalta tärkeitä

tämä on hallitukselta myös sitä eriarvoistavaa politiikkaa joka minun mielestäni on kestämätöntä eikä millään tavalla perusteltua

tämä on otettu perustuslakivaliokunnan lausunnosta

tässä yhteydessä voisi todeta esimerkkinä sen että meillä on erilaisia lyhytaikaisia keikkatöitä esimerkiksi vanhustenhuollossa josta olemme keskustelleet paljon tämän kauden aikana

arvoisa herra puhemies

olisi äärettömän tärkeää että meidän nuoret pääsisivät kokemaan lyhytaikaisia keikkatöitä ja saisivat sieltä työelämäkokemuksia ja vahvistaisivat omia työelämävalmiuksiaan jolloin myös jos tämä laajennettaisiin koskemaan kaikkia työttömiä se mahdollistaisi entistä jouhevammin ja joustavammin myös näiden nuorten työllistymisen ja työelämävalmiuksien vahvistamisen

mutta nyt kun meillä on täällä sekä peruspalveluministeri että työministeri paikalla haluaisin kysyä heiltä näkemystä siitä kun meidän työvoimapalvelukeskukset ovat useita vuosia peräänkuuluttaneet sitä että meidän tulisi saada työvoimapalveluitten rahoitus pitkäjänteisemmäksi ja suunnitelmallisemmaksi jotta ne voisivat tehdä pitkäjänteisiä päätöksiä asiakkaille joita ne palvelevat

nämä asiakkaat tarvitsevat usein sekä sosiaali ja terveyspalveluja erilaisia kuntouttavia palveluja mielenterveyspalveluja että sitten myös pitkäjänteisiä työvoimahallintoon liittyviä palveluja

mitenkä te ministerit näette oletteko valmiit lähtemään kehittämään nimenomaan tämän tyyppistä toivomusta mitä työvoimapalvelukeskukset ovat peräänkuuluttaneet jotta tämä kokonaisuus saataisiin entistä suunnitelmallisemmaksi ja entistä pitempijaksoisemmaksi

työn vastaanottamisen helpottaminen on nähtävä investointina joka pidemmällä aikavälillä maksaa itsensä takaisin pienentyneinä sosiaali ja terveysmenoina ja lisääntyvinä verotuloina

asiantuntijat valiokunnassa totesivat myös että sovitellun työttömyysetuuden laskentatapa on tiukka ja pienikin lisätulo johtaa työttömyyspäivärahan pienentymiseen ja sen uudelleen määrittelemiseen

nykykäytäntö ei ole työntekoon kannustava vaan vaikuttaa siten ettei työttömän kannata ottaa vastaan lyhytkestoista työtä siitäkään huolimatta että hänellä olisi mahdollisuus soviteltuun päivärahaan

työttömän työllistymisen kannalta on parempi että lyhytaikaisenkin työn vastaanottaminen on taloudellisesti kannattavaa

arvoisa puhemies

suurimman osan näistä työttömyyspäivärahan menoista

toivoisin että koska sisäasiainministeriökin on ottanut tähän asiaan myönteistä kantaa niin tulevaisuudessa suhtauduttaisiin tämmöisen suojaosuuden kehittämiseen ja seuraavalla hallituskaudella tähän asiaan tultaisiin palaamaan vielä uudelleen

arvoisa puhemies

tavoite on myös oikea yksilön kannalta

arvoisa puhemies

on totta että kunnissa tällä hetkellä eletään todella vaikeita aikoja ja kunnat valmistautuvat ensi vuoden budjetin valmisteluun ja hakevat erilaisia isoja rakenteellisia uudistuksia jotta selvittäisiin niistä kaikista velvoitteista mitä lainsäädäntö nykyään kunnilta odottaa

tällä hetkellä kunnissa myös lomautetaan henkilöstöä mikä ei ainakaan tule helpottamaan tätä kokonaistilannetta pidemmällä juoksulla vaan nämä ovat hyvin lyhytnäköisiä päätöksiä

samanaikaisesti keskustelua käydään myös pitkäaikaistyöttömien lisävelvoitteista joita tulee kunnille

omaishoitoa tulee vahvistaa ja kuten täällä on todettu se ei voi perustua tulevaisuudessa eikä tänä päivänäkään enää pelkkiin kuntien määrärahoihin vaan omaishoidon pitää perustua omaishoidon todelliseen tarpeeseen

hallituksen esityksessä eläkkeen voi jättää lepäämään vain kahdeksi vuodeksi kun se kansaneläkkeen osalta on ollut viisi vuotta

elikkä tämä tuo kuntaan sisäistä ristiriitaa että kun kunnassa lomautetaan henkilöstöä niin samanaikaisesti valtio on kohdentamassa uusia tehtäviä ja velvoitteita muun muassa pitkäaikaistyöttömien kokonaisvaltaiseen työllistämiseen ja hyvinvointiin mikä sinällään on erittäin hyvä asia

omaishoito on erittäin vaativaa ja sitovaa työtä ja on arvioitu että yhden omaishoitajan työ vaatisi viiden henkilön työpanoksen jos tämä omaishoitajan työpanos sijoitettaisiin kuntien tehtäväksi ja voimme todeta että yhteiskuntamme ei selviäisi ilman omaishoitoa

esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien kohdalla epävarmuus perusturvasta voi jopa johtaa terveydentilan heikkenemiseen

yhteiskunnan kannalta olisi erittäin järkevää panostaa omaishoitoon ja omaishoitajien jaksamiseen ja se tarkoittaa sitä että kuntien palveluita on kehitettävä

kun työllistymiseen kannustava vammaistuki maksetaan vain heille joilla on eläkettä lepäämään jätettäessä hoitotuki jätetään samalla tuen ulkopuolelle merkittävä joukko erilaisia pitkäaikaissairaita

myös omaishoitajat tarvitsisivat oman työterveydenhuollon koska heidän kuntoisuutensa on keskimääräistä heikompi

eläkkeen lepäämään jättämiseen liittyen tuen maksaminen on olennaisen tärkeää pientä työkyvyttömyyseläkettä saavien henkilöiden työllistymiseksi

mitä te aiotte tehdä jotta meillä olisi myös tulevaisuudessa ja että meillä olisi nyt omaishoitajia

vastalauseessa esitämme että oikeus vammaistuen mukaiseen kannustimeen olisi kaikilla kelasta työkyvyttömyyseläkettä saavilla tai eläkettä saavan hoitotukea saavilla

vaikka henkilö pysyykin eläkkeensaajan asumistukijärjestelmän piirissä se ei silti takaa asumistuen saamista

ei ole tarkoituksenmukaista että lisäansiot menetetään asumistuen heikentymisen tai loppumisen myötä

arvoisa herra puhemies

me tiedämme että työttömyys kasvaa jatkuvasti eikä se tule ainakaan helpottamaan tämän lain piiriin kuuluvien ihmisten työllistymisen mahdollisuuksia

tästä syystä on erittäin tärkeää että kun lakikokeilun tuloksia analysoidaan ja arvioidaan huomioidaan tarkasti myös nykyinen yhteiskunnallinen työttömyyden tilanne

lainsäädäntöä pitää kaikesta huolimatta jatkuvasti kehittää laaja alaisesti ja tarjota työkyvyttömille ihmisille polkuja takaisin työelämään

aktiivitoimien määrää on lisättävä ja pohdittava nimenomaan asiakkaan kanssa yhdessä hänelle sopivinta ratkaisua

on sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta järkevää ja taloudellista että työhön kykenevä myös saa tehdä työtä

toivottavasti tämä esitys tuo työkyvyltään erilaisia ihmisiä yhä enemmän mukaan työelämään

mielestäni altiaan liittyvät päätökset valtiovarainvaliokunnassa olivat erittäin kannatettavia ja varsinkin se tarkennettu esitys jota sosialidemokraattien aloitteesta vietiin eteenpäin on hyvä

ben zyskowiczille haluan ihan vastata tässä että kyse ei ole pelkästään kunnista ja kuntien taloudellisesta tilanteesta vaan siitä että kunnissa niin lappeenrannassa ruokolahdella tai helsingissä espoossa meillä kaikilla voi olla erilaiset asiakasmaksumäärittelyt jonka perusteella asiakkaat saavat oman terveydenhuoltopalvelunsa

elikkä tähän asiaan siltä osin vielä valiokunnassakin palataan

mutta kysyisin ministeri rinteeltä

valiokunta kantoi huolta myös väyläverkoston kunnosta

totta kai tämä tuo sitten kuntalaiset eriarvoiseen asemaan näitten palveluitten saatavuuden osalta koska hinnat heidän terveydenhuollossaan tulevat olemaan erilaisia

tämä on se peruskysymys tässä ei kuntien taloudellinen tilanne pelkästään vaan ennen kaikkea asiakkaitten ja potilaitten mahdollisuus saada tasavertaisesti terveydenhuollon palveluja

nyt on edellytetty että näihin uudistuksiin vaadittaisiin tämmöistä pitkäjänteistä kuntoutussuunnitelmaa ja selvitystä jotta sitten voidaan vastata tähän tieverkoston kuntoon

arvoisa rouva puhemies

arvoisa rouva puhemies

haluaisin kelan valtuutettujen puheenjohtajana vähän muistuttaa siitä että kaikki se mitä täällä keskustellaan ei ole kelan syytä vaan kelan valtuutetut seuraavat näitä asioita joita täällä on keskusteltu

sekin on hyvä mutta ei riittävä

haluaisin myös sanoa sen että on hyvä asia että hallitus panostaa kotihoitoon ja omaishoitoon se on ehdottoman hyvä asia

me olemme tänään akuuttitilanteessa ja akuuttitilanteen ollessa päällä päätökset pitää tehdä jo tällä viikolla koska reumasäätiön osalta lopullisia päätöksiä tullaan tekemään ensi viikon maanantaina

mutta sen haluan todeta että hallituksessa meillä on kokeneita konkareita hyvin asiantuntevia ihmisiä ja sen takia täytyy todeta kyllä että olen todellakin hämmästynyt siitä etteikö tiedettäisi jo ilman esitystäkin se että tähän selvitykseen siitä selvityksiäkin mitä eläkkeensaajien asumistuen leikkaus käytännössä tarkoittaa eläkkeensaajien toimeentulolle

mutta tämän kolikon toinen puoli on se että samanaikaisesti kun panostetaan omaishoitoon ja kotihoitoon hallitus leikkaa lääkekustannusten korvauksia nostaa sosiaali ja terveyspalveluiden asiakasmaksuja ja sitä kautta heikentää ihmisten mahdollisuutta saada palveluja kotiin

kuten täällä on todettu suurin hätä on ennen kaikkea lapsipotilailla ja lapsena sairastuneilla henkilöillä koska he saavat hoitoa ainoastaan heinolassa

vastaavasti myös ministeriö on tehnyt linjapäätöksiä asetuksella ja keskittänyt lapsipotilaiden hoidon heinolaan sekä myös kela on keskittänyt lapsipotilaiden kuntoutuksen heinolaan mikä on ollut erittäin hyvä asia

kysynkin ministeri rehulalta

mitenkä te huolehditte siitä kun te kehitätte kotipalvelua ja kehitätte omaishoitoa että kenellekään ihmiselle joka tarvitsee palveluja kotiin eivät maksut ole esteenä näitten palveluiden saamiselle

nyt ongelmaksi tuleekin se että jos heinolan yksikkö lakkautetaan niin meillä ei ole vastaavaa hoitopaikkaa tarjota missään muualla suomessa näille potilaille

nyt kun kuuntelin ministeri pekkarista haluaisin tarkentaa vielä kerran koska päätöksiä pitää tehdä jo tällä viikolla

toivoisin että ilman mitään ylimääräisiä vaikutuksenarviointeja nämä kokeneet edustajat kuten zyskowicz ja sarkomaa jo omalta osaltaan lähtisivät painostamaan siihen että eläkkeensaajien asumistuki palautetaan sellaiseksi kuin se tällä hetkelläkin on

arvoisa herra puhemies

kuten täällä on todettu jo monien ihmisten suulla tämä laki tulee mullistamaan monella tavalla meidän asiakkaiden oikeuksia saada palvelunsa entistä helpommin ja oikea aikaisemmin sekä tämä tulee myös muuttamaan meidän palvelunjärjestäjien käytäntöjä siihen suuntaan että palveluja lähdetään antamaan ennakoivasti ja silloin kun asiakkaat niitä aidosti tarvitsevat

valitettavasti meillä on paljon kokemuksia muun muassa siitä että kun perheeseen syntyy vammainen lapsi niin tämä arjen raadollisuus tulee kerrasta kun vanhemmat joutuvat taistelemaan oman lapsensa oikeusturvasta ja kaikista niistä riittävistä tukimuodoista mitä lapsi tarvitsee tai mitä perhe tarvitsee jotta perheen yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus toteutuisivat

tavoitteena on palveluiden painopisteiden ennalta ehkäisevä toiminta sekä se että parannetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaiden oikeuksia saada palveluja

käytännössä vammaiset ovat toivoneet ainoastaan sitä että heille olisi mahdollistettu yhdenvertainen asema muiden kansalaisten keskuudessa eikä mitään ylimääräistä

tältä osin toivon että tämä näkyy viranomaistyössä ja asenteissa siinä että meidän vammaiset lapset saavat oikeuden opiskeluun asumiseen perheen perustamiseen ja työhön

kuinka te ministeri nyt turvaatte myös näille ihmisille samat oikeudet kuin näille lapsiperheille että nämä omaishoitajat saisivat palvelunsa riittävän ajoissa

kaakkois suomessa käytännössä kaikki vastustivat tätä lakiesitystä ja muun muassa maakuntaliitot antoivat tähän hyvin ponnekkaan näkökulman siitä että tätä vaalipiiriä ei olisi pitänyt yhdistää etelä savo etelä karjala ja kymenlaakso

mutta nyt näillä askelmerkeillä mennään eteenpäin

arvoisa herra puhemies

on hienoa että hallitus lisää rahoitusta omaishoitajien jaksamiseen ja ennen kaikkea terveystarkastuksiin ja sijaishoidon lisäämiseen

arvoisa herra puhemies

tämä on erityisen tärkeää senkin takia että me tiedämme että omaishoitajien terveydentila on keskimääräisesti heikompi kun heitä verrataan muuhun väestöön ja tästä syystä terveystarkastusten merkitys heidän kohdallaan on tärkeä

mitkä ovat ne kriteerit ja perusteet milloin tätä tilannetta arvioidaan ettei tätä ruveta joka vuosi tai joka hallituskausi tai joka toinen hallituskausi arvioimaan aina uudestaan

tämä on vaatinut myös uudenlaista osaamista ja yhteiskuntavastuuta sekä yritykseltä että yhteiskunnalta ja hallitukselta ja eduskunnalta

arvoisa herra puhemies

edellisen laman virheitä ei pidä toistaa maksattamalla laman laskuja yhteiskunnan heikko osaisilla totesi edellinen pääministeri vanhanen vuoden takaisessa budjettikeskustelussa

on ehdottoman tärkeää myös se että tämä ei jää pelkästään terveystarkastuksiin vaan terveystarkastusten jälkeen omaishoitajille annetaan tarvittavaa hoitoa ja kuntoutusta

jo pelkästään ikääntyminen ja lisääntyvät palvelutarpeet tulevat vaatimaan tätä

arvoisa herra puhemies

nyt näiden ihmisten kannalta jotka alueella kärsivät työttömyydestä tai irtisanomisen uhasta ja heidän tulevaisuudennäkymiensä kannalta olisi varmaan tärkeää että he voisivat jäädä asumaan kotiin ja sille omalle kotiseudulleen

on myös arvioitu että nimenomaan sosiaali ja terveydenhuollon rakenneuudistus on yksi mahdollisuus tämän asian korjaamiseksi ja sitä kautta näihin sosiaali ja terveydenhuollon palveluihin saamme tehokkuutta vaikuttavuutta ja toimivuutta

kun näillä ihmisillä on myös valtava osaaminen ja kokemus metsäteollisuudesta jota ei tule väheksyä se on vahva voimavara metsäteollisuuden kehittämisessä ja myös siinä muutosprosessissa jota käydään niin kysynkin ministereiltä sarkomaalta ja cronbergilta

meillä on suuri joukko nuoria pitkäaikaistyöttömiä jotka tarvitsisivat ennen kaikkea apua tukea elämäntilanteeseensa eivät raippaa eivät rangaistusta

nyt tämä uusi sijaishoitojärjestelmä johonka hallitus laittaa rahoitusta lisää mahdollistaa myös kotona olevan hoidon mikä tukee omaishoitajien ja koko perheen jaksamista ja hyvinvointia

toitte hyvin esiin niitä erilaisia avauksia joita ollaan tekemässä mutta koska myös henkilöstön hyvinvointi ja johtaminen on yksi tärkeä osa niin tullaanko nyt näitten prosessien aikana kiinnittämään erityistä huomiota henkilöstön hyvinvointiin vaikuttavuuteen palveluiden johtamiseen sekä sitten myös selkeisiin henkilöstöstrategioihin että ihmiset jotka kunnissa työskentelevät julkisilla sektoreilla voivat luottaa siihen että heillä on tulevaisuudessa suomen paras työpaikka

yksi tärkeä uudistus tässä asiassa on se että me pystymme vähentämään toimeentulotuen saajien riippuvuutta toimeentulotuesta sekä sitä kautta pystymme myös lisäämään sosiaalityön resursseja sinne missä niitä tarvitaan

miten hallitus aikoo hyödyntää näiden ihmisten osaamista ja kokemusta metsäteollisuuden muutoksissa ja tuleeko tämä vaikuttamaan myös koulutuksen sisältöjen painotuksissa

nyt hallitus on sanonut että tämä on kannustin näille nuorille että kannustetaan nuoria kun heitä rangaistaan että nuoret näkisivät että heidän pitäisi myös itse toimia

kysyisin ministeriltä

mitenkä hallitus tulee seuraamaan tämän ratkaisun ja tämän päätöksen vaikuttavuutta sosiaalityön kentässä että toteutuu se perimmäinen tavoite myös siitä että asiakkaiden ei tarvitse hakea toimeentulotukea vaan he selviäisivät ensisijaisilla etuuksillaan ja tätä kautta voitaisiin resursseja siirtää sosiaalityön kenttään nykyistä paremmin

kysyisin nyt ministeri risikolta

millä te perustelette tätä lainsäädäntöä

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

tässäkään talousarviossa joka meillä on tänään täällä käsittelyssä ei ole panostettu nuoriin eikä pitkäaikaistyöttömiin lainkaan